on hyvä että tiilikainen on kutsunut koko elintarvikeketjun väen samaan pöytään neuvottelemaan mutta epäilen että sekin tie voi olla vaikea vaikka kyllä meillä näyttöä on esimerkiksi rukiin osalta

minullekin tuli tuossa yhdessä yrittäjäjuhlassa eräs rakennusalan ihminen sanomaan että hän on kyllästynyt laskemaan skanskalle raportteja siitä mitä kustannukset tulevat olemaan kun niillä ei ole mitään muuta merkitystä kuin että tiedetään sitten jälkeenpäin mikä se hintataso on

arvoisa herra puhemies

edustaja vähämäen kanssa olen kyllä siitä eri mieltä ja keskusta on eri mieltä että me kannatamme tiukkaa taloudenpitoa mutta se onkin sitten aivan eri asia miten nämä valtion menot ja tulot tasapainotetaan

mutta kun koko ketju sitoutui siihen että rukiintuotanto palautetaan tuottajahinta nousi lajikkeet sato ja laatu sekä brändi parantuivat

yrittäjiltä itseltään tulee esityksiä esimerkiksi että rakennuslupien yhteydessä voitaisiin ilmoittaa käytetyt urakoitsijat rakennusvalvontaa suorittaville viranomaisille mistä tiedot voisivat sitten siirtyä automaattisesti verovalvontaan

arvoisa herra puhemies

tämän hallituksen kolme pääperiaatetta ovat keskittäminen keskittäminen ja keskittäminen

kuitenkin uskon että tätä ei ihan kaikilla sektoreilla voi tapahtua ja siksi vetoankin siihen että jos kerran kauppa ei toimi oikein niin meidän täytyy kilpailulainsäädäntö avata

aivan kuten edustaja kari totesi hallituksen fossiilivoimat muuttivat energiapolitiikkaa ja nyt kivihiililaivoja seilaa itämerellä tungokseen asti

luulimme vuosi sitten elokuussa että edellinen hallitus jonka jälkiä tämä nyt jatkaa saa jotain aikaan kun tuli rakennepaketti mutta niin vain ne rakennepaketin osaset odottavat yhä toimeenpanoaan

suurkuntauudistuksella keskitetään ensin päätöksenteko ja palvelut ja sitten asuminen kasvukeskuksiin

valtionosuuksia leikataan ja näin valtio pakenee kuntapalvelujen rahoitusvastuutaan

miljardiluokan ongelmat vaativat miljardiluokan ratkaisut ja siksi keskusta on tehnyt jo syksyllä oman rakennepakettinsa jonka erityisen suurena päälinjana on se että meidän tulee tänne suomeen saada aikaan työpaikkoja ja kasvua

tänään ministeri tölli hienosti ottikin tätä tiedonkulkuasiaa esille ja myöskin ministeri rehula

me tarvitsemme tällä hetkellä suomeen yhteisen selviytymissopimuksen johon osallistuvat useat puolueet useat etujärjestöt tai kaikki puolueet kaikki etujärjestöt niin että selviämme tästä suosta

sitten vielä mitä toivoisin olisi se että ulkomaisilla areenoilla vielä vakavammin puhuttaisiin siitä mistä ministeri kiviniemi jo entisessä ministerin tehtävässään puhui eli veroharmoniasta koko eun alueella

siksi odotukset tätäkin strategiaa kohtaan olivat suuret mutta täytyy sanoa että hallituksen puheet ovat katteettomia siihen nähden mitä teot ovat

kelan omavastuuosuuden korottaminen lisää kustannuksia

valtionhallinnon keskittäminen koskee niin kelaa poliisia te toimistoja ulosottovirastoja posteja verotoimistoja kuin hovioikeuksiakin

me tiedämme miten vaikeaa yrityksillä tänä päivänä on ja tämä nykyinen hallitus ei voi väistää vastuutaan yritysten tilanteesta

hallitus lupaa strategiassaan että turpeen kilpailukyky kivihiileen verrattuna turvataan

tämä ei todellakaan ole totta

kuten monessa puheenvuorossa on tullut ilmi kilpailukykymme on heikko ja tarvitsemme jotain jolla saamme sisäistä devalvaatiota aikaiseksi

ihmettelen miksi sitä kivihiilen verotusta ei nosteta niin että kaikkien kotimaisten polttoaineiden kilpailukyky paranisi

kun pääkaupunkiseutu aalto yliopistoineen saa lisää maakunnista saneerataan amk verkostoa vaarannetaan pienten lukioiden toimiminen ja vähennetään ammattikoulun aloituspaikkoja toisin kuin tässä edustaja harkimo totesi

se ei tarkoita välttämättä sitä että puututaan palkkoihin mutta se tarkoittaa sitä että samalla palkalla saadaan enemmän aikaan

ihmettelen samalla miksi hallituksella on kanttia muuttaa energiatukia niin että puun kilpailukyky chp laitoksissa heikkenee

arvoisa puhemies

liikennepuolella alempiasteiselta tieverkolta viedään kohtuullisen tienpidon rahat ja yleisiä teitä yritetään muuttaa yksityisiksi

meidän tulee huolehtia koulutuksesta innovaatioiden myös pienten innovaatioiden rahoituksesta ja etenkin siitä että saisimme kaupallistettua ja markkinoitua näitä innovaatioita

arvoisa herra puhemies

polttoaineveron korotukset vaikuttavat yksityisten ihmisten kulkemiseen ja työmatkojen kallistumiseen

toivoisin että yhteinen parlamentaarinen työryhmä ottaa tämän keskustan strategian ohjenuorakseen sillä sillä saamme kasvua ja työpaikkoja suomeen

meillä on jotenkin tullut vallalle se käsitys että satsataan suuriin yrityksiin ja uskotaan kasvun tulevan sieltä mutta väitän että nykypäivän globaaleilla markkinoilla pienet yritykset ovat paljon nopeampia ja joustavampia ja meidän rahoitusjärjestelmämme tulee huomioida tämä asia

mutta kerron kuitenkin niille jotka meistä eivät tiedä miten tämä eläinperäisten tuotteitten valvonta toimii sen taustan

summa summarum aivan kuten debattipuheenvuorossa kerroin kyse ei ole pelkästään siitä että pitää vyönnyöriä kiristää ja säästää

kuljetustukea leikataan

kuten perheissä ei pelkästään säästämällä voida selviytyä jos perheellä ei ole työtä aivan samoin se toimii valtiontaloudessa

eläimiä ei hyväksytä teurastettavaksi ja ihmisravinnoksi käytettäväksi jos ne tulevat alueelta jolla on voimassa liikkumisrajoituksia jos eläinlääkkeitä koskevia määräyksiä ei ole noudatettu tai on olemassa ihmisten tai eläinten terveyteen haitallisesti vaikuttavia tekijöitä

linja autovuorojen tuen pieneneminen ja dieselin hinnankorotus lopettaa vuoroja ja vie mahdollisuuden asua ilman autoa kauempana taajamista

ei auta perheessä jos valoja sammutellaan paikataan rukkasia ja siirrytään halvempaan ruokaan jos ei saada sitä perusrahavirtaa isonnettua

on hyvä että eläkeuudistus saatiin aikaan sillä meidän työssä käyvien määrä pienenee maanosan nopeinta vauhtia suhteessa niihin jotka eivät enää tai vielä käy töissä

siis kukin maa valvoo omat eläinperäiset tuotteensa itse niin romania tanska saksa kuin suomikin

jopa ruudin osto on ulkomaantoimitusten varassa

meistä on tärkeää se että ne yritykset joihin sitä työtä voi syntyä ja joilla voimme vaihtotasetta parantaa ovat mukana näissä meidän ratkaisuissamme

maakuntien kehitysmäärärahojen leikkaaminen vie alueelliselta kehittämiseltä edellytykset

tähänkin on ratkaisumalleja miten me saamme nämä nuoret pidettyä paremmin toimintakykyisinä ja miten saamme jo eläkepäätöksen saaneita nuoria ihmisiä takaisin koulutus ja työelämään

maatalouden leikkaukset olivat viime budjetissa suhteellisesti kovimmat

yhteisöveroa jaksottamalla me olemme saaneet tuloja niin että voimme osana yritysverotuksen kokonaisuutta jaksottaa myös osinkoverotuksen muutoksen ja tukea sillä kotimaista omistajuutta kun verottaisimme hyväosaisia enemmän ja kitkisimme harmaata taloutta

viljelijöitä odottaa kansallisten tukien leikkaus lomitusten leikkaukset luopumistukijärjestelmän leikkaukset myel maksuosuuksien korotukset ylimääräiset energiaverojen kiristykset

mihin katosivat hullun lehmän taudin kymmenettuhannet eläimet englannista silloin kun niitä ei kaikkia hävitettykään vaan ne jonnekin katosivat

korkotukea heikennetään neuvonnan rahoja leikataan

metsätalouden ja uusiutuvan energian leikkaukset vaarantavat uusiutuvan energian tavoitteeseen pääsyn ja nykyisen kansallisen metsäohjelman toteutumisen

keskustalla on varaa satsata moneen kohteeseen mitä tämä hallitus ei nähnyt tarpeelliseksi tai joista tämä hallitus on leikannut

olemme odottaneet sitä että hallitus toisi lupaamaansa norminpurkua tänne eduskuntaan edes joiltain osin edes muutaman esityksen

jos riski kiinni jäämisestä on erittäin pieni niin elintarvikemarkkinoilla tapahtuu sellaisia asioita joita emme toivo siellä tapahtuvan

hyviä esimerkkejä siitä miten saisimme maakuntien elinvoimaa ja yrittäjyyttä tuettua on se että pystyisimme säilyttämään maakunnan kehittämisrahaa

sen sijaan olemme saaneet koko ajan kunnille uusia tehtäviä

kalastuksessakin osakaskunnilta ollaan viemässä mahdollisuus päättää hoito ja kalastusasioistaan

siksi on tärkeää että huolehdimme siitä että kuluttaja edes voi tehdä ostopäätöksensä tuntemalla elintarvikkeen alkuperän

mielestäni meidän tulisikin ensimmäisenä luvata se että yhtään uutta tehtävää kunnille ei laiteta ilman että siihen tulee täysimittainen rahoitus mutta ilmeisesti tähänkään ei pystytä

arvoisa puhemies

mutta sitten arvoisa puhemies ne muutamat viimeiset rivimme

emme hyväksy sitä että sivistystyötä ajetaan alas

keskustalta riittäisi kansanopistoille ja kansalaisopistoille siihen tärkeään työhön millä suomen osaamista tuetaan samoin homekouluihin

toivoisin hallitukselta työntekoa ei tviittailua

toivoisin päätöksiä ei työryhmiä tai strategioita

keskusta ei hyväksy sitä että maataloudelta jolla muutenkin menee huonosti leikataan monella tapaa sekä maataloustuissa että polttoaineverotuksessa

arvoisa puhemies

haluaisin että siitä listasta otetaan käytäntöön useita asioita

arvoisa puhemies

en mene isoihin asioihin koska niistä on monesti keskusteltu jo sekä valtiovarainministerin että pääministerin kanssa mutta keskustelen siitä budjetin pienemmästä osiosta elvytysvarasta

esimerkkeinä näistä ovat lasten lisääntyvät huostaanotot ja leipäjonojen jatkuva kasvu

me torjumme nämä kuntien valtavat leikkaukset sillä oikeastaan tämä on verotuksen siirtämistä sen painopisteen siirtämistä kohti tasaverotusta jos kunnissa joudutaan sitten valtionosuuksien leikkauksien myötä kunnallisverotusta kiristämään

yksi keino tähän on edes se että antakaa vapaaehtoistyölle vapauksia

on aivan järjetöntä että kun harmaan talouden torjuntaan nyt on palkattu lisää virkamiehiä niin vapaaehtoisten kulukorvaukset ovat menneet verolle jos on julkisia toimijoita mukana siellä päässä missä vapaaehtoistyötä tehdään

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

kiitoksia herra puhemies

olen todellakin sitä mieltä että pitäisi pyrkiä vähän kohtuullisempiin työmääriin ja ylöspäin nimenomaan

pitäisi laittaa jäitä hattuun tällaisille uudistuksille jos ei ole varaa nostaa siltoja tai tehdä siltoja kantaviksi niin että rekat pääsevät liikkeelle

haluaisin myös nostaa esille sen että keski suomessa on huutava tarve sekä homekoulurahoituksiin että laajakaistahankkeen kuntaosuuksien nostamiseen

arvoisa herra puhemies

hallitus on epäonnistunut työllisyystavoitteessaan suomalaisen tuotannon kilpailukyky on rapautunut rakenteelliset uudistukset ovat alkutekijöissään nuorisotakuu takkuaa ja nuorisotyöttömyys kasvaa

keskusta tunnistaa taloustilanteen vaikeuden mutta asiat eivät kohennu voivottelemalla vaan rohkaisemalla suomalaisia

tämä edellyttää että työnantajilla työntekijöillä ja valtiolla on yhteinen näkemys suomen tilanteesta sekä selvä visio jolla aineelliset ja henkiset voimavarat saadaan jalostetuksi uusiksi työpaikoiksi

keskusta vaatii hallitusta lopettamaan hiilenmustan energiapolitiikan ja nostamaan sen sijaan biotalouden kansalliseksi kärkihankkeeksi

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

kun kasvurahaston avulla voitaisiin pienentää temin budjettia saataisiin keski suomelle tärkeät tiehankkeet rahoitettua kehyksistä

sillä halutaan edistää heikomman osapuolen asemaa ja varmistua siitä että mittaus tapahtuu oikein ja oikeanlaisilla laitteilla ja laitteet ovat tarkistettavissa

rajamäki tuossa pohti sitä että tämä petu on omiaan nostamaan puun hintaa niin paljon että ainespuulle ei sitten löydy enää käyttökohteita

arvoisa puhemies

tämä hallitus ei usko koko suomen mahdollisuuksiin

ja erittäin positiivista on se että saimme valiokunnassa tämän lainsäädännön muuttumaan niin että se koskee myös sahanpurua jolla on erityisen iso merkitys sahojen talouden kannalta

hallitus näkee laajan maan riippana keskusta näkee sen voimavarana

maaseutu sen ihmiset ja elinkeinot ovat avain siihen kun ratkaisemme nykypäivän kansallisia ja globaaleita haasteita väestön ikääntymistä ilmastonmuutosta ja kestävää talouskasvua

kun tässä esittelypuheenvuorossakin kerrottiin että nämä korvaukset mitä on laitettu ovat täysin riittämättömät ja puhutaan jo miljoonaluokan vahingoista niin mitä mieltä olisitte sellaisesta ehdotuksesta että rupeaisimme joillekin alueille kokeiluluontoisesti tekemään luonnonsuojelualueille aidattuja alueita

mutta se on surullista että emme voi olla aivan varmoja mitä hallituspuolueet tässä ajavat takaa läpinäkyvyyden osalta

maapallon resurssit ovat rajalliset

olen erittäin mielissäni että tämä yhdistetty kemerapetu paketti on tänne eduskuntaan saatu

luonnon kantokyky tulee asettamaan rajat kasvulle

tilannetta voi verrata siihen että kun tavallinen palkansaaja saisi palkan ja palkka koostuisi lukuisista eriarvoisista eristä palkansaaja ei saisi perusteita siis palkkanauhaansa muuten kuin pitämällä asiasta meteliä kun yrittäjä vetoaisi yrityssalaisuuteen

ruuan omavaraisuudesta on syytä pitää kiinni kun maailmaan syntyy joka viikko pääkaupunkiseudun väkimäärän verran uusia suita ruokittavaksi

pulliainen kertoi kannattavansa petua totta kai

eilen sain tekstiviestin eräältä keskisuomalaiselta sikatilalliselta